mutta hyvin ajankohtaiseksi kysymykseksi isona kysymyksenä tulee tämä eriytyvä eurooppa

suomen ihmisiltä kun kysyy ja näkee toreilla heitä nyt niin ei ole semmoinen olo että kaikki ovat samassa veneessä ja kaikki ovat viemässä kansallisesti meidän yhteistä suomea eteenpäin

meillä on ollut omassa puolueessani sdpssä tahtoa pitkään koettaa paremmin katsoa näitä kertaluonteisia investointitukia ja tämmöistä tarvittaisiin erityisesti silloin kun puuttuu osaamista ja ehkä tekniikkaa

sieltä kuuluu katkeroituvia ääniä siitä miten voi olla että he eivät enää pysy tässä veneessä mukana ja tämä viesti täytyy käydä läpi

arvoisa puhemies

tästä emme ole käyneet tässä keskustelua eikä se valitettavasti ole luettavissa vielä selonteostakaan ja asia kuitenkin on jo tänä kesänä esillä

siihen tarvitaan näille ihmisille oikeudenmukaista tuloa

herra puhemies

täällä on markkinoitu tätä pakettia rakennepakettina mutta tätä keskustelua kuunnellessa tulee kyllä mieleen että taitaa sittenkin olla painoarvo säästöissä elikkä puhutaan siis säästöpaketista

ja näin on minusta vielä tällä hetkellä tuulivoiman suhteen merijääolosuhteita talviaikaisia toimintamahdollisuuksia ajatellen ja sinne ihan eri keinot tarvitaan silloin kun on valmis syöttötariffi

täällä myös toteuttamisvaihtoehdoissa ansiokkaasti käydään läpi vihreiden sertifikaattien mallia josta olen käynyt ministeri pekkarisen kanssa useammankin debatin

tällaisena aikana kun työpaikat ovat kiven takana edustaja zyskowicz tulee mieleen että millä tavalla niitä naisia voidaan hyödyntää sitten työmarkkinoilla

toivottavasti se näkyy vaaleissa että emme ole kentillä vaan täällä koska tosissaan nyt aloimme käsitellä energiaverotusta koskevaa lakia joka herätti paljon keskustelua ja tunteita kun laki valiokuntaan lähetettiin käsiteltäväksi

mutta kun tähän mennään niin koetetaan nyt löytää sitten hyvä syöttötariffimalli eikä kansallisia liikkumavaroja tiukassa budjetissa sitten hassata vääriin paikkoihin

ei pidä yleistää vaan elää tätä päivää missä tänä päivänä eletään

arvoisa herra puhemies

eli kysymys on siitä millä me pääsemme joskus merelle pääsemmekö me rannikolle niin että emme pilaa rannikoiden maisema ja muita järjestelyjä ja sen takia tähän pakettiin minusta pitää tiukasti liittää se mitä ympäristöministeriön puolella valmistellaan kaavoituksista ja kaavoitusmahdollisuuksista

kun lupaus tuosta poistosta annettiin niin hallituksen tavoitteena oli kerätä puuttuva sosiaaliturvan rahoitus pääasiassa työnantajilta ja elinkeinoelämältä

ainakin itse olen kuullut omalta alueeltani valitettavasti piirimme yksi poliisiedustaja on tuolla puhelimessa että sieltä paikallisella poliisituntemuksella voisi päästä puuttumaan paremmin kiinni kun silloin tunnetaan alueen toimijoita ja silloin myös nähdään mitä siellä tapahtuu

on aika ikävä tilanne että kunnallinen itsemääräämisoikeus määrittelee kaavoituksen ja sen lisäksi on vielä pirstaloitunut maan omistaminen

tuo energiaverotuksen vieminen koteihin on yritetty perusteluissa esittää ympäristöteoksi ja vihreäksi verouudistukseksi mutta meistä tämä vielä perehtymisenkin jälkeen näyttää hyvin paljon mustalta tasaverolta

toinen keino josta on aika vähän puhuttu ja jolla ajattelen että voisi tarttua kiinni näihin rikoksiin on myös se että ay liikkeellä olisi kanneoikeus koska jonkun siitä ulkomaisesta työvoimasta pitää myös se kanne nostaa ja päästä puuttumaan näihin työnantajan maksamattomiin maksuihin ja sitä kautta rikolliseen toimintaan

arvoisa puhemies

en osaa kuvitella lapin koskematonta luontoa että yhtäkkiä tulisi tuulivoimapuistoja ja niitä ei olisikaan katsottu tuuli ja maisemanäkökulmista järkevimmin vaan sen mukaan mistä on sattunut saamaan maata

tässä äskeisessä talouskeskustelussa menivät nyt sitten ne omenat ja melonit sekaisin kun kyproksen ta pauksessa nähtiin että sijoittajavastuu järjestettiin

ja sama koskee myös joskus rannikkoa ja on ikävä se tilanne jonka edessä olemme vain nykylainsäädännön ja kaavoituksen antamissa puitteissa

minusta tässä työministeri sinnemäki kun hän arvioi näitä arvonlisäveron kesäisen noston työllisyysvaikutuksia siinä välillä jotenkin arvioi että ehkä tässä oltaisiin plus miinus nollalla jos tätä kautta saataisiin lisää veroja ja niillä voitaisiin julkisten palvelujen käyttämiseen laittaa rahaa

annan kunnian tälle rakenteelle mitä tässä on yritetty hakea että löydettäisiin vero jossa olisi energiasisältö ja hiilidioksidikomponentti ja sillä lailla eri tuotteita verotettaisiin näistä näkökulmista

ja sitä pohjustustyötä myös suuri valiokunta tässä enemmistön mielipiteessä tukee että pankkiunioni on väline erottaa pankkien vastuun vyöryttäminen velat sitten sosialisoitavaksi veronmaksajien kontolle

en ymmärrä tässä miten ihmeessä hallitusohjelmaan on sitten kirjattu tämä biokaasu

kun puhemies vielä ei ole täyskieltoa ipadeille salissa niin sain myös käsiini uusimman eurobarometritutkimuksen jossa suomalaiset uskovat eulla olevan tehokkaita keinoja taistelussa talous ja rahoituskriisiä vastaan

minulle ei ole tullut mitään muuta selkeää syytä tähän miksi tämä arvonlisäveron nosto osuu heinäkuun alkuun kuin se että jotain piti keksiä silloin kun piti kattaa muita veronalennuksia tässä tapauksessa ruuan arvonlisäveroa

mutta kun tämä lähtökohta on kuitenkin finanssipoliittinen pitää kerätä rahaa tähtäimenä tuo lähes miljardi niin ei siitä kauhean ympäristömyönteistä saa